rahanpuutteen ohella terveyskeskusten suurimpia haasteita on lääkäripula ja vaikeus saada palkatuksi muuta terveydenhuollon henkilökuntaa

olemme tilanteessa jossa lääkäripula leviää syrjäseuduilta yhä enemmän myös isoihin kaupunkeihin

peräti kolmasosa terveyskeskusten lääkäreistä puuttuu

vastaava tilanne on rovaniemellä

yksi korjaamista kaipaava kysymys terveydenhuoltojärjestelmässämme on itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien suuhygienistien saaminen sairausvakuutuskorvausten piiriin

yksityisen hammaslääkäriaseman palkkalistoilla toimivan suuhygienistin ja itsenäisen suuhygienistin antaman hoidon korvattavuuden yhtenäistäminen ei edellytä suuria muutoksia lainsäädäntöön tai käytäntöön eikä edellytä edes suuria rahasummia hammaslääkäriasemilla työskentelevien suuhygienistien hoito kun korvataan tänä päivänä hammaslääkärin taksojen mukaan

edellisen laman aikana nuorisotyöttömyys pitkittyi ja muuttui osin rakenteelliseksi pitkäaikaistyöttömyydeksi ja tuota laskua maksamme sekä kansantaloudellisena että inhimillisenä kärsimyksenä

siksi ei olekaan ihme että tuore vertailu osoittaa eri suuhygienistien antaman hoidon hintaerojen olevan suuria

sinivihreältä hallitukselta on työllisyyden hoito jäänyt kaikkien muiden asioiden varjoon eikä hallitus ole sitä omasta puolestaan pitänyt esillä edes keskusteluasteella

arvoisa herra puhemies

myöskään nykyisen hallituksen alkutaipaleella tekemä työllisyyspoliittinen linjanmuutos ei näytä purevan

hallitus mainosti työllistävänsä markkinoille yrityksiin koska sen vaikuttavuus on parasta mutta myös yrityksien työllistämisen taso on laskenut

tämä raha tulee enemmän kuin tarpeeseen

kun tähän yhtälöön lisätään se että työttömyyden kasvaessa aktiivitoimenpiteiden määrä sen sijaan on vähentynyt niin rämmitään yhä syvemmällä suossa

etenkin viime vaalien alla sosialidemok raatteja tempputyöllistämisestä syyttäneellä kokoomukselta kaipaisi nyt vihdoinkin konkreettisia toimia jottei työttömyys pääse entisestään pahenemaan

arvoisa herra puhemies

koska kiinteistöt ovat kerta kaikkiaan niin huonokuntoisia ettei niissä voi terveyden vaarantumatta työskennellä ja kaupungilla ei kuitenkaan ole rahaa rakennuksia korjata

haluan kiittää myös molempia demariministereitä tämän hienon kokonaisuuden saavuttamisesta ja siitä että se on saatu tänne meille käsiteltäväksi

jälleen ollaan muutosten myrskyn silmässä ja työurille haetaan pidennystä

ensiarvoisen tärkeää on että työuran pitenemisen on tapahduttava ihmisten hyvän terveyden ja jaksamisen kautta myönteisessä hengessä ei pakolla

se näkyy siinä että tässä painotetaan erityisesti ennaltaehkäisyä ja esittää ettei häiritsevästi

ai sitä että häiritsevästi käyttäytyvä lapsi tai nuori saa tarvitsemaansa apua ja tukea ei rangaistuksia tai koulusta erottamista

lapsien ja henkilökunnan terveydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää

tämän vuoksi nyt kun talous on taantumassa olisi tärkeää pitää kansantalouden rattaat pyörimässä ja panostaa julkisten rakennusten kuten homekoulujen korjaamiseen

siksi pidänkin hyvänä ettei kolmen päivän erottamisoikeutta esitetä perusopetuksessa toteutettavaksi

työelämämme on kuitenkin mennyt niin hektiseksi että emme jaksa henkisesti emmekä fyysisesti ja tämä on hälyttävää ja vaatii todellakin yhteistä ponnistusta muuttuakseen

ovi auki ja ulos tyyppinen ratkaisu ei palvele edes nuorta itseään jos hänelle ei samaan aikaan ole tarjolla apua ongelmien ratkaisemiseksi ja erilaista tukea

tyydyttävää hallituksen esityksessä ei ole kuitenkaan se että valtion rahoitus toteutuu hankkeen valmistumisen jälkeen jälkirahoituksena seitsemän vuoden aikana

työelämässä yhä nuoremmat jäävät masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle ja meidän tulisi satsata voimavaroja siihen ettei näin tapahtuisi

häiriköinnin taustalla on lähes aina pahaa oloa ja terveydellisiä ongelmia

sama asia kuin edustaja kiljusta on mietityttänyt itseänikin eli tämä että lukioon kuitenkin esitetään kolmen päivän opetuksen epäämisoikeutta

kaikki olemme samaa mieltä siitä että työuria on saatava pidennettyä muuten ei pohjoismainen hyvinvointimallimme yksinkertaisesti pelaa

hankkeiden alkuvaiheessa rahoitus pitää hoitaa toisin eli esimerkiksi lainarahalla

veronkevennysten tekeminen velkarahalla ei ole järkevää

jotta työuria saataisiin pidennettyä toivotulla tavalla työuran alkupäästä on peruskoulun jälkeen varmistettava jokaiselle jatkokoulutuspaikka

tällä hetkellä valtion ja kuntatalouden suhde on epätasapainossa ja tämän vuoksi hallitukselta tarvitaan toimia kuntatalouden helpottamiseksi

kauppojen aukioloaikoja koskevissa ratkaisuissa on huomioitava kuluttajien alan henkilöstön ja yrittäjien tarpeet

syrjäytyminen on saatava estettyä koulunkäynnin keskeytyksiä vähennettyä ja lisäksi on huolehdittava lukion jälkeisestä koulutuksesta

mikäli tämä laki kumotaan on sillä merkittäviä vaikutuksia alan henkilöstön asemaan muun muassa työaikoihin palkkoihin lasten päivähoitomahdollisuuksiin ja työturvallisuuteen

kuntatalouden tilanteen helpottamiseksi ei täydennyksessä ja varsinaisessa talousarvioesityksessä ole kuitenkaan osoitettu lisämäärärahoja toisin kuin sosialidemokraatit ovat osoittaneet omassa esityksessään

valitettavasti tässä esityksessä ovat aika puutteelliset nämä arviot ja esimerkiksi tästä kaupan mahdollisesta keskittymisestä entisestään ei ole esitetty arvioita

arvoisa puhemies

asuinrakentamisessa on havaittavissa hiipumista kiivaan vaiheen jälkeen

tiedämme kuitenkin itse että liian paljon on rempallaan

erityisen ripeästi laski asuntorakentaminen

täytyy vielä sanoa todella lopuksi että olen kyllä tyrmistynyt kokoomuksen edustaja heinosen joka ei valitettavasti enää ole paikalla äskeisestä puheenvuorosta ja asenteellisuudesta lappilaista virkamiestä kohtaan näitä kaupan aukioloaikoja koskien

uusia yhteiskunnan tukemia vuokrakoteja ei juuri rakennetta ja sijoittajat myyvät vanhaa kantaa omistusasunnoiksi

rouva puhemies

tämä osoittaa hyvin sen ettei asuntotuotantoa pidä jättää markkinavoimille yksityiset rakennuttajat kun eivät ole kiinnostuneita asumisen hinnan kohtuullisuudesta talouden heilahtelujen tasoittamisesta tai erityisryhmien tarpeista vaan pyrkivät maksimoimaan taloudelliset voitot

meillä on poliisilaitoksella tällä hetkellä virkoja auki

viime vuosina asuntolainojen helppo saanti ja erityisesti matala korkotaso lisäsivät usean vuoden ajan ihmisten kiinnostusta omistusasuntojen hankintaan

asuntolainojen koronnousu on jo hidastanut asuntokauppaa ja uudisrakentamisen käynnistymistä eivätkä tämän syksyn huolestuttavat talousuutiset erityisesti yhdysvalloista ja eurooppaankin saapuneesta taantumasta varmastikaan ainakaan helpota tai nopeuta rakentamista tai asuntokauppaa

kaikkein tärkeintä hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikille on pitää huolta työllisyydestä

tämän vuoksi nyt olisi hyvä hetki hallituksen taholta satsata vuokra asuntojen peruskorjaukseen ja muuhun julkiseen rakentamiseen jotta tuotanto ei supistu eikä työttömyys kasva jatkossa

lopuksi vielä muutama sana työllisyysmäärärahoista

tämä tilanteessa jossa meillä nuorisotyöttömyys on kääntynyt nousuun lomautuksista olemme saaneet kuulla joka päivä ja myös osassa maakuntia työttömyys on kääntynyt nousuun

myös työllisyysperusteisia investointimäärärahoja on osoitettu leikattavaksi

nämä korotukset tulisivat joulun alla talousarvion yhteydessä tehtyjen korotusten päälle joilla puolestaan paikattiin työnantajien kelamaksun poistoa

toinen kynnyskysymys lappilaisittain on verotyöryhmän kiristysesitykset liikennepolttoaineisiin

erityisesti asumiseen ja liikkumiseen liittyvät kustannusten nousut koskevat kipeimmin pienituloisia eivätkä niitä joilla maksukyky on parempi

myös sdp haluaa saattaa pääomatulot ansiotulojen kanssa tasavertaisemmin verotettaviksi

haluamme nostaa pääomaveron tasoa ja tehdä siitä progressiivisen

progressiivisen verotuksen osuus siis laskee eikä verotuksella enää hoideta yhtä sen keskeistä tekijää tulo ja varallisuuserojen tasaamista

sdp ei hyväksy hallituspuolueiden ajamaa tasaverokehitystä vaan haluaa jatkossakin progressiivista verotusta eli veronmaksukyvyn huomioimista

jos hetemäen työryhmän esitykset toteutuvat sellaisinaan tuloerot tulevat lisääntymään kun aurataan tilaa tasaverolle

myös köyhyysrajan alapuolelle jäävien määrä lisääntyy

tässä tilanteessa ei hallituksen lanseeraama takuueläke tai sosiaalietuuksien indeksiin sitominen auta kun saatu rahallinen etu kerätään takaisin etenkin arvonlisäveron ja muiden välillisten verojen korotuksilla

sdp haluaa lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointivaltion pelastustalkoot ovat tahdon asia

siitä huolimatta että näissä megaluokan hyvin kunnianhimoisissa toimenpiteissä ei ole edetty ja on osoittautunut vaikeaksi viedä näitä haasteita eteenpäin tämä tehty työ ei ole mennyt hukkaan esimerkiksi tämän sote uudistuksen osalta

koko joukko pienemmän mittaluokan asioita on kuitenkin saatu eteenpäin

mutta tämän koulutuksen osalta sanoisin että kyllähän tämä järjestämisverkko ja rahoituspaketti ovat saman kolikon kaksi puolta

poliitikot rakastavat puhua rakenteista mutta jos nyt ajatellaan ihan tätä koulutusasiaa sen oppilaan kannalta joka on siellä ammattikoulussa tai lukiossa niin sille on yks sama ja hailea kuka sen koulutuksen järjestää

viime vaalikaudella tiukensimme tätä lainsäädäntöä että niitten ottaminen kiellettiin muun muassa yöaikaan ja näitten firmojen täytyy jatkossa rekisteröityä mutta valitettavasti on kyllä osoittautumassa että nämä toimet eivät ole olleet riittäviä

oppilaalle on tärkeää se että hän voi mennä sen oman paikkakunnan kouluun ja oppilaitokseen jolloin välimatka ei ole pitkä

arvoisa puhemies

larikalle kertoa ihan konkreettisen tapauksen tästä paikallistuntemuksen tarpeesta minkälainen tapaus meillä sattui muutama vuosi sitten

tällä hetkellä etenkin nuoret velkaantuvat ja muutaman kympin vippi pian monien satojen eurojen perintäkuluna lankeaa heidän maksettavakseen

mutta nyt tämän romuttamalla oppositio on romuttanut tämän esityksen

hätäkeskuspäivystäjä oli soittanut paikalliselle lääkärille että sano hyvä ihminen missä tämä ihminen on tämä avun tarvitsija koska hän ei tiedä ja se kertoo että täältä järveltä tulee laihoja ja pienipäisiä rautuja

kysynkin

lääkäri tiesi heti kertoa että tämä kottarjärvi tuolla käsivarressa ja niin sinne tiedettiin apu ajoissa lähettää ja tämä ihminen sai sitä apua ajoissa

tämmöisiä tapauksia meillä on

kun näitä autenttisia nauhoja kuuntelee hätäkeskuslaitoksessa niin ihmiset eivät osaa edes kertoa kun ovat menossa hangosta utsjoelle minkä kylän he ovat viimeksi ohittaneet tai minkä kunnan

onko näkyvissä tällä rintamalla mitään uutta

ensinnäkään ei tule heikentää julkista palvelutuotantoa

kilpailuttamisen kierre jossa julkiset toimijat joutuisivat kilpailuttamaan hankkeissa omat palvelut kävisi kyllä kansalaisille kalliiksi

on myös hallitusohjelmakirjaus tästä ruotsin mallista ja valinnanvapaudesta ja siinä kyllä hetkeksi kehottaisin pysähtymään ja miettimään sitä kenen vapautta valita tässä ajetaan

toisen laati emerituspoliitikko paavo lipponen eklle nimellä pohjoinen tahtotila ja toinen on valtioneuvoston kanslian arktinen raportti jossa mainitaan neljä kasvun ajuria

nyt tämän oikeuden päällä on kuitenkin tummia pilviä koska itella on ilmoittanut lakkauttavansa postitoimipisteitä ja konttoreita ympäri maakuntaa

itella on myös ohjeistanut niin että näiden raattaman asukkaiden pitäisi jatkossa hakea postinsa kymmenien kilometrien päästä sirkan kylästä ja tämä asiointisuunta on kyllä ihan väärä

tämä päätös osoittaa että poronhoitajien työtä ja elinkeinoa arvostetaan kiitos siitä peruspalveluministeri huoviselle

heille olisi luonnollisempaa mennä hettaan

kysyisinkin ministeriltä täyttyvätkö teistä tässä tämän postilain määräykset ja mikä on kohtuullinen matka postipalveluiden äärelle

edustaja mustajärvi otti tämän tekstiviestiasian esille ja toivoisin myös että se olisi mahdollista

ne uhkaavat nyt kyllä valua kuin vesi hanhen selästä koska näitä palveluntarjoajia ei ole

maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan hakemuksen tulee olla kirjallinen

laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa taas toteaa kansallisesti että viranomaisille toimitettu sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen tästä kirjallisesta muodosta

käsittääksemme tekstiviesti täyttäisi lain edellytyksen jos se vain olisi tallennettavassa muodossa mutta tietojemme mukaan tekstiviestejä ei pystytä teknisesti tallentamaan eikä edes tulostamaan paperille ja esimerkiksi sitä kautta arkistoimaan

eli tekstiviesti siis kävisi jos se vain teknisesti olisi mahdollista

tätä asiaa on kuitenkin luvattu edelleen selvittää esimerkiksi melassa kävisikö tämä tulevaisuudessa

kun poromiehet ovat tunturissa ja meillä on kuuluvuus siellä huono ja katvealueita paljon niin eivät kerta kaikkiaan tekniset värkit taivu siihen että tämä ilmoitus saataisiin sitten riittävällä tavalla esimerkiksi sähköpostin muodossa ja silloin tämä tekstiviesti on osoittautunut kyllä toimivammaksi

on kuitenkin hyvä että nyt poronhoitajat ovat samalla viivalla muiden maataloustuottajien kanssa ja tämä päätös sijaisavun vakinaistamisesta luo kyllä tulevaisuudenuskoa pohjoisen perinteisille elinkeinonharjoittajille

pitkät etäisyydet tekevät lapin tilanteen haastavaksi

kunta ja palvelurakenneuudistuksen aikana ei lapissa ole saatu aikaan yhtään kuntien yhdistymistä

ilman yhdistymistä rovaniemen seudulla olisi tullut pää vetävän käteen

väkiluku väheni ja talous hiipui

yhdistyminenkään ei kuitenkaan tapahtunut ihan kivuitta vaan kolina kuului kun sekä erilainen poliittinen että hallinnollinen kulttuuri olivat törmäyskurssilla ja lisäksi käyttöön otettiin uutuutena sopimusohjausmalli joka vaati niin virkamiehiltä kuin luottamushenkilöiltä perehtymistä

rovaniemellä tehtiin kuitenkin isot muutosprosessit hallitusti eikä vain näennäisesti lyöty hynttyitä yhteen ilman riittäviä valmisteluja kuten olen kuullut osassa kuntia tehtävän